tähän edustaja tuppuraisen lakialoitteeseen sisältyy vahva oikeudenmukaisuuslataus ja tämä asia on ollut vuosien varrella monta kertaa esillä myöskin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa

arvoisa puhemies

puotia verotukselta joudumme äänestämään sydämestämme edustaja kannatan edustaja lintilän ehdotusta

se ei kuitenkaan ole oikeastaan edes selvitysasteelle kunnolla koskaan edennyt ja syynä lienee aika paljon myöskin se että tällä olisi fiskaalisesti aika isot kustannukset

kun mukaan lasketaan ammattikorkeakoulujen indeksijäädytys aloituspaikkaleikkaukset ja rahoituksesta leikkaaminen yhdessä ammattikorkeakoulu uudistuksen läpiviemisen kanssa asettavat ammattikorkeakoulut haasteelliseen tilanteeseen

tämän on aina selitetty kaatuvan siihen muodolliseen seikkaan että pitäisi tehdä sitten yhtiöjärjestykseen muutos että joku kustannus on suoraan osakkaiden vastuulla eikä asunto osakeyhtiön vastuulla ja silloin kotitalousvähennys olisi mahdollinen

toivon tälle edustaja tuppuraisen lakialoitteelle mahdollisimman hyvää menestystä valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä

lukiokoulutukseen kohdistettavat säästöt vaarantavat lukio opetuksen laadun ja saatavuuden

arvoisa puhemies

itse selonteossa ja myös tässä mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen että metsätaloutta ei verotuksessa kattavasti pidetä yritystoimintana

koulutukseen tehtävät leikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja vesittävät samalla hallituksen kärkihankkeen yhteiskuntatakuun toteuttamista joka ilman leikkauksiakin on kovaa vauhtia epäonnistumassa

metsätaloutta jatkava ei saa perintö ja lahjaveron huojennusta vaikka kysymyksessä olisi erittäin laajakin metsätalouden harjoittaminen

huolestuttavaa on että koulutuspaikoista leikkaaminen heikentää tasa arvoisten koulutusmahdollisuuksien saatavuutta alueellisesti

vapaan sivistystyön oppilaitokset kuten kansanopistot ovat valtionosuuksien avulla pystyneet tarjoamaan edullisia sivistys ja koulutuspalveluja

vapaan sivistystyön perusrahoitus on turvattava jotta ympäri suomea sijaitsevat oppilaitokset pystyvät jatkossakin tarjoamaan monipuolisia sivistys ja koulutuspalveluja

vielä sanoisin sen että ruotsissa joka on merkittävä kilpailijamaa perintö ja lahjaverotus on kokonaan poistettu niin että tämä metsän perintö ja lahjaveron huojennus on myös kilpailukysymys

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä tulee toisessa käsittelyssä esittämään nyt käsittelyssä olevien lakiesitysten hylkäämistä

täällä on hyvin käynyt ilmi se että pääomatulo ei millään tavalla ole suurituloisten tuloa vaan pääomatulon tuloveroprosentti koskee hyvin pienituloisia

metsätalouden verotus on sen kannattavuustasoon nähden aika ankaraa ja on hyvä että täällä kiinnitettiin huomiota siihen että metsätalouteen kohdistuu myös erittäin ankara perintö ja lahjaverotus erityisesti niin sanotuilla puhtailla metsätiloilla

minusta perintö ja lahjaverotusta erityisesti yritysten ja maatilojen osalta pitää selvittää ja varsinkin puhtaitten metsätilojen pitäisi päästä osalliseksi ainakin huojennuksesta jota niillä ei tällä hetkellä ole ollenkaan

arvoisa puhemies

totean ensinnäkin vasenryhmän kansanedustajille että tästä hallituksen esityksestä sijoitustoiminnan veronhuojennukseksi ei kannata olla kovin huolestunut tämä on sen verran vesitetty malli sillä lopullista veroetua ei käytännöllisesti katsoen koskaan saa kun aina jossain vaiheessa tapahtuu tuo osakkeiden luovutus käytännöllisesti katsoen aina ja silloinhan tämä lain suoma vähennys palautetaan verotuksen piiriin

siihen yritettiin viime kaudella saada korjauksia mutta se kaatui ei perustuslaillisiin asioihin vaan ihan puhtaasti poliittisiin erimielisyyksiin kun keskustan esittämää mallia ei hyväksytty

se taisi olla jo lokakuun alussa kun saimme tuon pääministerin ilmoituksen energiapolitiikasta

luovutustappioitten vähennysoikeutta pitäisi laajentaa niin että ne voitaisiin vähentää samalla tavalla kuin pääomatulolajin tappiot yleensäkin

siinä yhteydessähän pääministeri stubb teki tämän turpeen veron alentamista ja metsähakkeen tuen korottamista koskevan lupauksen

eli kannatan edustaja sipilän lakialoitteen toteuttamista ja esitän että käsittelyn pohjaksi otetaan keskustan vastalauseen mukainen esitys

nyt sitten viime torstaina oli aika suuri yllätys kun tästä vain osa esitettiin eduskunnalle luulimmehan yleisesti että palataan sille pääministeri kataisen hallitusta edeltäneelle tasolle eli alennetaan turpeen vero sille tasolle millä se oli ennen pääministeri kataisen hallitusta ja nostetaan vastaavasti sitten tätä metsähakkeen syöttötariffia

arvoisa puhemies

kauppilan väärinkäsityksen mitä tulee perustuslakivaliokunnan kannanottoihin

hallitus ja elinkeinoministeri vapaavuori ovat kuunnelleet erittäin herkällä korvalla metsäteollisuuden perinteisiä voivotuksia teollisuuden puuraaka aineen saannin turvaamisesta

perustuslakivaliokuntahan piti tilatukikannanottonsa täysin ennallaan

suomen päivittäistavaramarkkinat ovat käytännössä kahden suuren toimijan hallussa vaikka pari pienempää kohtalaisen merkityksellistä kyllä löytyy markkinoilta

todellisuudessa on tietenkin kysymyksessä pelko siitä että energiapuun jonkin verran lisääntyvä kysyntä voisi johtaa teollisuuden käyttämän puun hinnan nousuun

markkinoilta puuttuu aito kilpailu

olisihan teollisuuden mielestä tietenkin väärin jos jo noin neljännesvuosisadan nimellisestikin käytännöllisesti katsoen samana pysynyt kuitupuun hinta nousisi

viljelijän osuus elintarvikkeen hinnasta on olematon kaupan ja elintarviketeollisuuden rohmutessa valtaosan

arvoisa puhemies

se mikä nyt sitten oli erona tässä jälkimmäisessä lausunnossa oli tämä kannanotto että taannehtivaa lainsäädäntöä ei voi tehdä muuten kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä ja perustuslakivaliokunnallahan on tunnetusti perustuslain tulkintamonopoli tässä maassa

samalla annetaan taksiautoilijoille mahdollisuus työuran pidentämiseen

eussa on jo seitsemän jäsenvaltiota joissa ei lainkaan tunneta perintö ja lahjaverotusta esimerkkeinä nyt vaikkapa ruotsi ja viro

sopisi toivoa että pääministeri stubb pitäisi lupauksensa ja kaikilta osin palattaisiin tuohon pääministeri kataisen hallituksen ratkaisuja edeltäneeseen tasoon

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit ovat tällä vaalikaudella ehkä merkittävimpänä keksintönään lanseeranneet sen että olisimme suomessa kulkemassa kohti tasaveroa

tässähän maa ja metsätalousvaliokunnalla ei ollut vaihtoehtoja vaan oli vältyttävä tästä

kauppa hyödyntää neuvotteluvoimaansa kyseenalaisin tavoin

on sitten vielä raskas vaihe kun tukijärjestelmän mahdolliset muutokset ja ylipäänsä muutokset on taas hyväksytettävä eun komissiossa ja jos sinne tulee periaatteellisia muutoksia niin sitä kauemmin kestää

kyllä tässä maassa on ennenkin nostettu ja laskettu arvonlisä ja valmisteveroja

vahvan asemansa myötä kauppa voi toimia suhteessa muihin elintarvikeketjun toimijoihin tavoilla jotka ovat kyseenalaisia kilpai lun toimivuuden näkökulmasta

näistä periaatteellisista muutoksista ei varmasti hyvää seuraa onhan niin sanottu petu tukikin pienpuun energiatuki jo maannut komissiossa noin neljä vuotta ja se on edelleen hyväksymättä

mitä suurempi markkinaosuus vähittäiskaupan toimijalla on sitä helpommin se kykenee ylläpitämään kohtuuttomia kauppatapoja

kyllä tässä maassa on erittäin vahva ansiotulon veroprogressio edelleen ja tämä hallitus on kyllä niin kuin edeltäjänsäkin lieventänyt pienituloisten ansiotulon verotusta ja lieventänyt yleensäkin työn verotusta mitä vastaan sosialidemokraateillakaan ei kai ole mitään mutta ansiotuloverotuksen progressiivisuus on kyllä säilynyt varsin vahvana eikä ainakaan keskusta ole viemässä tätä maata kohti tasaveroa

tuottajien kannalta ongelmalliseksi on muodostunut alalle tyypillinen käytäntö kirjallisten sopimusten puuttuminen

kirjallisten sopimusten puuttumisen vuoksi kauppa on saattanut muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja tai ilmoittanut hinnan vasta toimitusten tai toteutuneiden myyntien jälkeen

arvoisa puhemies

tämä työryhmä teki myös omat ehdotuksensa perintö ja lahjaverotuksen ajantasaistamisesta niin kuin se sanoi mutta lievempään suuntaan nimenomaan ottaen huomioon sen että meillä on eurooppalaisittain erittäin ankara perintö ja lahjaverotus

arvoisa puhemies

vain harvoin olen tässä salissa voinut kokea sellaista ilon ja riemun tunnetta kuin nyt kun laki aloitteeni on saavuttanut näin laajaa kannatusta salissa ja jopa hallituspuolueen edustajaa myöten

tällä hetkellähän tilanne taitaa olla se että seitsemästä eun jäsenvaltiosta perintö ja lahjaverotus on kokonaan poistettu ja mielenkiintoinenhan on tuo ruotsin tapaus

käsittelyssä olevalla esityksellä pyritään aivan oikein estämään kaupan vahvaan markkina asemaan nojautuva kohtuuttomien ja syrjivien kauppatapojen ylläpitäminen

hetemäen työryhmä ehdotti sitä kyllä palautettavaksi mutta miljoonan euron ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta

eli siellä on kohta kymmenen vuotta pärjätty ilman perintö ja lahjaveroa ja sehän paikkaantuu aika suurelta osalta kyllä luovutusvoittoverolla

ruotsissahan tämän uudistuksen perintö ja lahjaverolain kumoamisen toteutti sosialidemokraattisjohtoinen hallitus tilanteessa jossa katsottiin että verosuunnittelu oli mennyt niin pitkälle että enää vain tavallinen palkansaajaperhe varsinaisesti maksoi tuota perintö ja lahjaveroa

se on aivan erityinen haaste tässä tapauksessa ja voinee sanoa että tämä seurantavaatimus on helpompi esittää kuin toteuttaa mutta ilman lain vaikutusten seurantaa tilanne on sellainen että meille jää tämä vaikutus epäselväksi joten tämä täytyy huolellisesti toteuttaa

tämä esitys ei kuitenkaan kantanut tässä salissa

suomessahan ei ole näin määrätietoista perintöverosuunnittelua vielä yksi

tämän johdosta esitän koko tätä lakiehdotusta hylättäväksi keskustan vastalauseen perustelujen mukaisin perustein jotka erityisesti painottuvat yritysten sukupolvenvaihdoksiin

keskustelu on päättynyt

tää on sellainen sopiva

pyry panoa varten ystävänpäiväristuksen kuudesosa on noustu jo tottuneet panna verolle yhdestoista esiintynyt mutta kaikki on hyväksyttävä

joskus orava täysistuntoon perjantaina yhdestoista lokakuuta kumonnut kello kolmetoista

tämä lausumaehdotus on muuten tärkeä siltäkin varalta että tuo meidän hylkäämisehdotuksemme ei tässä salissa tulekaan hyväksytyksi

mahdollista

eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa välittömästi perintöverotuksen uudistamisen siten että kataisen hallituksen nyt esittämät veronkiristykset eivät rasittaisi kohtuuttomasti yritysten sukupolvenvaihdostilanteita

tähän sopivia keinoja olisivat esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa sovellettavan erityisen huojennuksen kehittäminen tai perintöveron kehittäminen siten että perintövero tulee maksuun vasta perittyä omaisuutta realisoitaessa

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnassa tämä korotus päätettiin ehdottaa toteutettavaksi esteettömien tilataksien lisäksi koskemaan myös takseja jotka on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä ja joissa on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään seitsemän istuinpaikkaa

tämä valiokunnassa tehty muutos oli hyvä muutos ja se on tärkeä asia etenkin haja asutusalueiden koululaiskyytien turvaamisen kannalta

pidän edustaja männistön lakialoitetta vakavan tutkimisen arvoisena

ilman poikkeuslupaa tiettyinä pyhäpäivinä kuten loppiaisena helatorstaina ja helluntaina ovensa voivat pitää avoinna vain pienet kaupat kioskit huoltamot

erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin matkailuun yleisötapahtumaan tai vastaavaan tilanteeseen liittyvää tekijää joka vaikuttaa palvelujen kysyntään

poik keusluvan aukioloaikoihin myöntää aluehallintovirasto

lisäksi lupaprosesseissa on huomattavia alueellisia eroja sillä lupahakemukset käsitellään alueittain kunkin alueen aluehallintovirastossa

kuormittavaa erityissääntelyä voidaan aiheellisesti pitää epätarkoituksenmukaisena

en näe mitään järkevää syytä mikseivät kaupat ja myös parturi ja kampaamoliikkeet voisi olla avoinna loppiaisena helatorstaina ja helluntaina ilman poikkeuslupaa

oli mukaansatempaavaa kuunnella äsken edustaja timo heinosen syvällistä asiantuntemusta osoittavaa puhetta kauppojen aukioloaikakysymyksestä

oman painoarvonsa kauppojen aukiolon laajentamiseen tuovat suomeen tulevat turistit

arvoisa puhemies

edustaja tuupaiselle toteaisin että kyllä kunnallisverotus on jo ansiotulovähennyksen kautta varsin vahvasti progressiivinen

arvoisa puhemies

siltä osin kuin edustaja sasi käsitteli keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan pauli k

mattilan esittämää hallituksen esityksen teknisten virheiden korjaamista olen hänen kanssaan samaa mieltä ja myöskin edustamani puolue

totta kai hallituksen virheet suoranaiset virheet on korjattava mutta virheellistä on myös tämä politiikka että yritysten sukupolvenvaihdoksia kiristetään niitten perintö ja lahjaverotusta kiristetään

minkäänlaista yritysten ja maatilojen perintö ja lahjaverohuojennusta ei tapahdu

keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja mattila tuossa samaisessa verojaoston kokouksessa totesi myös sen että on eurooppalainen trendi luopua perintö ja lahjaverotuksesta

sitä voidaan myöskin paeta voidaan vaihtaa kansalaisuutta ja näin tapahtuu varmaan suurimpien perittävien kohdalla hyvin helposti

sen haluan tässä erityisesti todeta

arvoisa puhemies

edustaja lehti täällä sai puhua asian vierestä muun muassa tulolähdejaon purkamisesta johon täällä on useampi muukin edustaja puuttunut

tuntuu että tämä valmistelu oli mitä melkoisin farssi näin ainakin sellaisen valtioneuvoston ulkopuolisen näkökulmasta joka kuitenkin pystyy seuraamaan asioita kohtalaisen hyvin

on nimittäin niin että jos sitä kansalaisuutta vaihdetaan silloin tänne jää perintö tai lahjaverotuksen kohteiksi ainoastaan täällä oleva mahdollinen kiinteä omaisuus ja sellaisten yritysten osakkeet joiden omaisuudesta pääosa muodostuu kiinteästä omaisuudesta

henkilökohtaisesti kannatan tappioiden vähentämistä tietysti mutta se voidaan tehdä ihan nykyjärjestelmänkin mukaan tulolähdejakoja millään tavalla purkamatta

minusta tämä tulolähdejaon purkaminen johtaisi suuriin byrokratiatalkoisiin ja myöskin suuriin tietojärjestelmäkustannuksiin verohallinnossa

ja siihen kaatui ruotsin perintö ja lahjaverotus

sen sijaan tulolähdejaon purkaminen olisi käytännössä koko tuloverojärjestelmän uudistaminen ja nykyisen vakiintuneen järjestelmän kumoaminen ja kuten varmaan jotkut tietävät täällä olen jonkin verran perehtynyt maa ja metsätalouden harjoittajan verotukseen niin en siitäkään syystä voi hyväksyä tätä uudistusta